toinen ehdokas saa ladonseinän moottoritien varresta taikka kantatien varresta ja toinen joutuu ostamaan vastaavan mainospaikan clear channelilta

koulutus on jo nyt tiivistä ja määrätietoista ja sitä ohjaa vahva koulutuksen nousujohteisuus ja osaamisen kehittäminen

yleiskokous on jatkanut päätöstä venäjän valtuuskunnan äänestysoikeuden jäädyttämisestä eikä venäjän valtuuskunta osallistunut yleiskokouksen toimintaan tuona kertomusvuonna

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on tuotu esille valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksesta paljon niitä huolia joita on nimenomaan niiden nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla jotka ovat joko odottamassa ensimmäistä työpaikkaansa taikka ovat joutuneet työttömiksi tai sitten opiskeluiässä olevien kohdalla ja on totta että siellä esimerkiksi yksi tehokas keino olisi tuon opinto ohjauksen vahvistaminen

hämmästyneenä kuuntelin edustaja mustajärven puhetta ja sitä millä tavalla teollisuuteen ei saisi panostaa suomessa

tämä tietyllä tavalla nyt vetää sitten lopullisesti maton pois talousvaliokunnan huolelta jolla he viime kaudella muuttivat tuota parturi kampaamoille esitettyä täysin vapaata aukioloaikaa

afganistanin sodan tuloksena taliban hallinto kukistettiin

internetmaailmassa sähköisen kokoustamisen äänestämisen pöytäkirjan hyväksymisen rajat on syytä saada kirjattua lakiin erittäin selkeästi niin että niihin päästään rakentamaan yleisesti hyväksyttyjä teknisiä tuotteita myös yhdistysten käyttöön

talous ja työllisyys ovat kaiken a ja o ja niissä on onnistuttava ja on myönteistä että yhteiskuntasopimuksessa nyt on tahtoa tehdä ratkaisuja ja sopimuksia

millä tavalla näissä sitten toimittaisiin miten tuo ilta sanomien tai iltalehden etusivun kansikuva ja kolmen aukeaman henkilökuvajuttu laskettaisiin tässä kampanjakatossa osaksi

uudistusten tie on ollut odotetun kivinen ja ongelmia afganistanilla riittää edelleen mutta lienee kiistatonta että maan asiat ovat nyt paremmin kuin talibanin aikaan

samaan aikaan täytyy löytää malli jolla kaivostoiminta voidaan saada jatkumaan ja työpaikat pelastettua niin että uusia ympäristökatastrofeja ei pääse syntymään tai sitten vastaavasti valmistautua siihen että jos tällaista mallia ei löydy kaivostoiminta voidaan ajaa alas

lisäksi maamme osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan koskevaan päätöksentekomenettelyyn kevennetään siten että puolustusministeriö voisi jatkossa päättää yksittäisten sotilaiden lähettämisestä sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan

tämä rekisteri kuitenkin hallituksen esityksen mukaisesti tulisi olemaan salainen

arvoisa puhemies

en tiedä onko edustaja mustajärven puheenvuoro sitten ymmärrettävä niin että myös muulta teollisuudelta tämä sähköveron alennus pitäisi ottaa pois

aihe on kuitenkin sellainen että se on syytä ottaa vakavasti

valiokunta toteaa omassa mietinnössään että poliittisen ratkaisun puuttuminen ja ukrainan kriisi on este euroopan neuvoston ja venäjän suhteiden normalisoinnille

eli se oli tiukka keskustelu joka käytiin salissa ja sen jälkeen vielä keskustelimme siitä pitkään lakivaliokunnassakin ja muistan kuinka tässä salissa hyvin monet kansanedustajat silloin olivat sitä mieltä että kyllä tuo tekstiviestihäirintä on ihan yhtä häiritsevää tapahtuu se sitten kotona ollessa työpaikalla ollessa tai missä tahansa

se on hyvä ja perusteltu kysymys mutta nyt ainakin kaikki alan asiantuntijat ja jopa kotiutuvat varusmiehet ovat sitä mieltä että tämä lyhennys on järkevä ja tarkoituksenmukainen

tietoja luovutettaisiin rekisterissä salassapitosäännösten estämättä eläinsuojeluvalvontaa suorittaville viranomaisille sekä syyttäjille ja tuomioistuimille

nykyinen tilanne ei ole kestävä suomalaisten lasten yhdenvertaisuuden kannalta

minusta on hienoa että perussuomalaisten eduskuntaryhmä on asiassa ollut aloitteellinen ja itse toivon että maamme hallitus selvittää tämän nyt perinpohjaisesti ja tekee asiasta tarvittaessa perustellun ja perusteellisen esityksen eduskunnalle

näin ollen olen eilen jättänyt eduskunnalle lakialoitteen jolla esitän muutettavaksi parturi kampaamoiden aukiololainsäädäntöä niin että nämä säädökset eivät enää koskisi parturi kampaamoita vaan parturi kampaamot voisivat itse päättää minä päivinä heidän kannattaa pitää auki haluavatko he tehdä juhlapyhinä kampauksia vaikkapa häihin meneville ihmisille taikka muihin tilaisuuksiin meneville ihmisille ilman että he hakevat aluehallintovirastosta kalliita lupia

tällä voitaisiin kyllä poliisinkin voimavaroja vapauttaa lisää sinne todellisten rikollisten jahtaamiseen missä tarvetta on eikä tällaiseen lupapapereiden taikka kysymysten pyörittämiseen

ja ettekä vastannut edustaja viitanen siihen kannatatteko te sitä että esimerkiksi ammattiliittojen työntekijät tekevät palkkaa saaden talkootyötä osalle puolueista ja osalle ehdokkaista

arvoisa herra puhemies

liikunnan lisääminen valinnaiset oppitunnit ja taito ja taideaineiden painottaminen tuovat koulupäivään oppimisen iloa

me hyvin ymmärrämme ja tiedämme suomessa että venäjän pakotteet ovat iskeneet kovalla kädellä ennen muuta meihin suomalaisiin ja suomeen esimerkiksi meidän ruuan tuotantomme on kärsinyt merkittävällä tavalla

itse kuitenkin jäin miettimään sitä pitäisikö olla aidosti keinot myös siihen että esimerkiksi eläimiä myyvät taikka löytöeläimiä eteenpäin luovuttavat saisivat jostain tämän tiedon onko kyseinen henkilö syyllistynyt aiemmin tämän tyyppisiin rikkomuksiin

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

itse eniten peräänkuulutan sitä varhaista puuttumista ja siinä yksi tehokkaimpia keinoja on meidän sinänsä jo hyvin toimiva neuvolajärjestelmämme

tällä viikolla kävimme keskustelua irakin koulutusoperaatioon osallistumisesta jossa koulutetaan paikallisia toimijoita taisteluun terroristijärjestö isiliä vastaan

itsekin kävin vastaamassa kysymyksiin ja kun kysyttiin että tuntuuko sinusta että selkäsi takana puhutaan pahaa niin vastasin rehellisesti että ei vain tunnu vaan myös tiedän ja sain aseluvan

vaikka meillä suomessa ei ole konkreettista terrorismin uhkaa asia on syytä ottaa meilläkin vakavasti muun muassa norjan tapahtumienkin valossa

kokoomus pitää tärkeänä että taito ja taideaineiden asema turvataan

paraikaa microsoft etsii itselleen vastaavaa paikkaa pohjois euroopasta ja toivottavasti sekin päätös osuu suomeen

on järkevää tehdä tämäntyyppistä uudistusta

sen takia on hyvä että hallitus on syksyllä palaamassa myös suomalaisen maatalouden poikkeuksellisen vaikeaan tilanteeseen vaikka itse näkisin kyllä tarpeelliseksi sen että tätä taakkaa jaettaisiin euroopan tasolla yhdessä niin että kun pakotteet ovat yhteisiä niin myös ne haitat voitaisiin jakaa tasaisemmin eri eu maiden kesken

myös edustaja viitamiehen lakialoite vauhditti tätä

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa hyvin vahvasti nousi esille suomalaisten sotilaiden naisten ja miesten omasuoja ja voimankäyttöoikeudet tässä irak koulutusoperaatiossa

arvoisa puhemies

pidän erittäin myönteisenä että nyt tämä häirintä ei ole enää sidottu siihen onko vastaanottaja kotona ja tietääkö lähettäjä vastaanottajan olevan kotona

toki malli ei saa tarkoittaa myöskään sitä että monen varusmiehen kertoma kahden viikon löysä jakso siirtyisi vain kahta viikkoa aiemmaksi

nato operaatiossa suomi on päässyt edistämään omia painopistealueitaan kuten ihmisoikeuksia naisten asemaa ja kokonaisvaltaista kriisinhallintaa

ymmärrän sen että tällaista rekisteriä emme voi tehdä avoimeksi internetiin taikka muutenkaan kaikkien saavutettavaksi mutta jäin miettimään sitä voisiko tässä toteuttaa samanlaista järjestelmää kuin toteutetaan tällä hetkellä esimerkiksi koulupuolella taikka kasvatuksen parissa olevien ammattilaisten parissa

se on tärkeä tavoite

tuo neljä vuotta on osoittanut että vapaaehtoisesti ei ole saavutettu niitä tuloksia joita on toivottu siitä huolimatta että aika monet kunnat ovat tehneet tästä jo pakollisen omissa kilpailutuksissaan

arvoisa puhemies

on tärkeää että myös toimintatapoja uudistetaan mutta sen sijaan tuo niin sanottu offline äänestäminen eli äänestäminen ennen kokousta tai sen jälkeen ei minun mielestäni ole perusteltua

kansallispuisto on tervetullut nimenomaan sen takia että se on tällekin alueelle paikallisten ihmisten ja toimijoiden esityksestä lähtenyt syntymään ja hyvä että teijon kansallispuistossa sallitaan myös metsästys näillä rajauksilla joita on

opetussuunnitelmat on rakennettava niin että lahjakkaita lapsia kannustetaan kehittämään osaamistaan ja samoin tukea oppimiseen on löydyttävä niille jotka sitä tarvitsevat

olisi tärkeää että elinkeinoministeri rehn ja ympäristöministeri tiilikainen olisivat myös paikalla tässä keskustelussa kun talvivaaran terrafamen jatkosta keskustellaan

eduskunnassa oltiin varsin laajasti yksimielisiä siitä että näissä kysymyksissä ei saa katsoa läpi sormien eikä ole mahdollisuutta tinkiä vaan tällaisiin operaatioihin voimme osallistua vain ja ainoastaan niin että suomalaisten naisten ja miesten omaturva ja voimankäyttö ja myös vakuutusturva ovat kunnossa kun tehtäviin lähdetään

kysyisinkin ministeriltä kun nyt tuo veikkauksen johtajatilanne on avoinna siellä on aika poikkeuksellinen tilanne siellä on kaksi eri johtoryhmää kaksi päällekkäistä hallintoa oletteko te valmis miettimään sitä riittäisikö siellä yksiportainen hallinto niin kuin muissakin yhtiöissä ja toisaalta oletteko te valmis pohtimaan myös sitä voiko loputtomiin tripoli olla monopoli eli kuinka kauan meillä voi toimia kolme toimijaa sillä sektorilla joka on monopoliksi osoitettu eustakin hyvin pitkään ja jolla pitäisi olla selkeä järjestelmä

sen ohella suomi on voinut kehittää omaa sotilaallista suorituskykyään esimerkiksi tiedustelun erikoisjoukkotoiminnan ja johtajakoulutuksen osalta

mutta kyllä aika ajoin tuntuu siltä elyillä ja aveilla on rahaa varsin reilustikin käytössä kun tänään uutisissa luki että aluehallintovirasto on antanut päätöksen linjannut että urheilukilpailuihin ei enää voikaan lähettää vain niitä urheilijoita vaan sinne pitää päästä kaikkien koululaisten mukaan

on erittäin tärkeää kantaa huolta ja kiinnittää huomiota siilasmaan raportin tapaan juuri tähän joukkokoulutuskauden tärkeyteen uusien palvelusaikojenkin puitteissa

oikeusministeriö on edelleen esittämässä yhdistyslakiin etäosallistumisen muotona niin sanottua offline osallistumista niin että mahdollisuuden voisi saada äänestää ennen kokousta ei tosin enää kokouksen jälkeen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta haluan kyllä itse vielä todeta että minun mielestäni tähän saliin pitäisi tämän lain voimaan tultua tuoda lakiesitys jossa voisimme antaa kaikille yrittäjille vapaat oikeudet päättää siitä koska kauppaa pidetään auki

kokoomus pitää myös välttämättömänä että kriisinhallintatehtävien vaatimustason ja vaarallisuuden noustessa tehtävissä fyysisesti ja psyykkisesti loukkaantuneista kannetaan kuntoutusvastuu ja että valmistelussa oleva kansallinen kriisinhallintaveteraaniohjelma saatetaan valmiiksi nyt

kansainvälisen terrorismin torjunnan eteen tulee tehdä kaikki mahdollinen ja jopa hieman mahdotonkin ja sen takia pidän tärkeänä että tätä asiaa viedään nyt eteenpäin

silloin kun he saavat ja vastaanottavat uuden työsuhteen heidän pitää itse tuoda todistus omasta rikosrekisteristään ja sen puhtaudesta

tähänhän tulee metsästysseurojen ja metsähallituksen tällainen aika lailla uusi toimintatapa jossa määritellään metsästystarpeita ja toivoisin että eduskuntakäsittelyssä eduskunta voisi tehdä seurantaponnen missä nimenomaan seurattaisiin tämän uuden toimintatavan toimivuutta esimerkiksi muutaman vuoden aikajänteellä

toki se olisi voinut olla jonkinlainen siirtymäaika ja tulevaisuudessa vaadittaisiin sitten kaikilta autoilta koska todennäköistä on se että kaikki uudet autot jotka tulevat tähän käyttöön tullaan varustamaan alkolukoilla

kysyisinkin valiokunnan puheenjohtajalta edustaja kaikkoselta etteihän suomessa ole tällaista keskustelua herännyt että katsoisimme läpi sormien venäjän toimia ukrainassa krimin pakkoliittämistä ja itä ukrainan sotaa ja olisimme purkamassa näitä pakotteita vaikka ne kovalla kädellä meidän maatamme koskettavatkin koska ei tällaista toimintaa missään tapauksessa saa hyväksyä

lyhennys ei siis saa syödä tätä erittäin tärkeää koulutusosuutta joka on tärkeä harjoittelu sodanajan suorituskyvyn saavuttamiseksi vaan lyhennys tulee nimenomaan kohdistaa niin sanottujen saapumiserien vaihtorutiineihin sekä esitetyllä tavalla perus ja erikoiskoulutuskausille

koulutusjärjestelmän jatkuva kehittäminen ei saa jäädä unholaan vaikka tänä päivänä saavutammekin hyviä pisa tuloksia

arvostettu puhemies

kyllä tätä rahaa näköjään tässä valtionhallinnossa riittää monenmoiseen päätöksentekoon

postilain muutos on tervetullut ja on hyvä että esimerkiksi näkövammaisille tarjotaan ilmaiset palvelut

minkä takia sananvapausrikosten seuraamuksia tässä esityksessä nyt halutaan lieventää sitä että hyökätään toista vastaan sitten sanallisesti taikka muulla vastaavalla keinolla

voisiko tässä luoda samanlaista järjestelmää niin että eläimen ostajan pitäisi itse hankkia tuo rekisteriote ja osoittaa että hänellä on kaikki edellytykset pitää näitä eläimiä asianmukaisella tavalla

eduskunta on antamassa valtakirjan tähän isilin vastaiseen koulutusoperaatioon osallistumiseen mutta tietyllä tavalla ehdollisesti niin että jos näihin kysymyksiin ei löydy riittävää vahvistusta tai täydellistä vahvistusta niin silloin operaatioon ei lähdetä

tämä on parannusta tuohon valmisteluun

kokoomuksen lähtökohtana on että perusopetuksen uudesta tuntijaosta ja tavoitteista voidaan päättää vielä tällä vaalikaudella

mielestäni etäosallistuminen kokouksen aikana eli niin sanottu online osallistuminen voidaan sallia esimerkiksi tietokoneen yhteydellä jos säännöissä niin mainitaan ja tietyistä rajatuista asioista mutta tällaista offline toimintaa ei pidä sallia mihinkään rekisteröityyn yhdistykseen

arvoisa puhemies

heille postipalvelut ovat tärkeitä ja niin kuin valiokunnan puheenjohtaja edustaja jokinen tuossa postin turvallisuudesta kertoi se on myös tärkeä perusta kuljetetaan sitten mitä tahansa postin välityksellä

olen samaa mieltä että kirjastoilla on hieno historia ja tärkeä rooli suomalaisessa arjessa ja sitä niillä varmasti tulee tulevaisuudessakin olemaan

nostaisin kuitenkin esille sen että nyt tässä korjataan vain nämä koulu ja päivähoitokuljetukset

tämä ed

meillä isojen valtateiden varsilla toimii huoltoasemia joiden yhteydessä on täysiä marketteja ruokakauppoja ja he voivat pitää auki mutta vaikkapa muutaman sadan metrin päässä taajamamerkkien sisäpuolella kaupoilla on edelleen täysin poikkeavat rajoitteet auki oloon

kun vastuu afganistanin turvallisuudesta siirtyy nato johtoiselta isaf joukolta maan omille turvallisuusjoukoille on tärkeää varmistaa että positiivinen kehitys jatkuu

kaltiokummun lakialoite on hyvä esimerkki tuollainen arkipäivän ongelmista esille nouseva asia johon edustaja on aivan oikealla tavalla puuttunut

niiden lisäksi on varmasti varsin perusteltua ottaa vastaavan lain piiriin tulevaisuudessa vanhus ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset erityisryhmien kuljetukset sellaiset joissa välttämättä kyydissä olijoilla ei ole mahdollisuuksia itse tehdä päätöksiä ja johtopäätöksiä kuljettajan kunnosta tai muusta ja sitten viedä asiaa eteenpäin niin että bussit raskas liikenne jnp

itse asiassa kuitenkin aika monissa paikoissa on ollut myös sitä kehitystä nykylainsäädännönkin aikaan että palvelut ovat keskittyneet kuntaliitosten myötä vain siihen keskuskaupunkiin ja enää ei kaikkialla voida puhua aivan aidosta lähipalvelusta jos puhutaan fyysisesti kirjastosta

nyt on käynyt monta kertaa niin että hallitus ensin niitä on leikkaamassa ja me sitten eduskunnassa joudumme niitä palauttamaan sinne ja on tärkeää että kun näitä kasvavia väkijoukkoja näihin kansallispuistoihin menee niin niistä voidaan myös luontopalvelutoiminnan kautta pitää hyvää huolta

mutta ymmärrän hyvin edustaja auton esille nostaman tarpeen

eläinrääkkäyksestä voi saada nykyisen kahden vuoden sijaan tulevaisuudessa jopa neljä vuotta vankeutta ja vähimmäisrangaistus erityisen raaoissa ja julmissa tapauksissa olisi neljä kuukautta vankeutta

hakola jo toivat esille niin varmasti tilanne on juuri näin että tällaisessa tilanteessa ei mietitä sitä mitä tapahtuu puvulle taikka puhelimelle taikka jollekin muulle mutta sitten jälkikäteen saattaa tulla näitä ongelmia joihin tällä lakialoitteella ollaan nyt puuttumassa

tämän lainsäädännön myötä jota nyt käsittelemme minun mielestäni entistä vahvemmin nousee esille kriisinhallintaveteraaniohjelman tarpeellisuus ja aukottomuus

etäisyydet kuitenkin suomessa ovat pitkiä ja palveluverkko harvenee ja silloin on entistä tärkeämpää että postin palvelut voivat toimia luotettavalla tavalla myös tämäntyyppisissä tilanteissa

monet puolueet mutta myös työmarkkinajärjestöt urheilun ja liikunnan järjestöt ja sosiaalialan järjestöt ovat vastustaneet tätä online päätöksentekoa koko tämän valmisteluprosessin ajan

tämä tavoite näkyy kokoomuslaisessa koulutuspolitiikassa kautta linjan

arvoisa puhemies

uskon että suomessa yrittäjät osaavat tehdä ratkaisun sen suhteen koska kauppaa kannattaa pitää auki ja toisaalta me asiakkaat lopulta päätämme sen koska me kauppaan haluamme mennä

arvoisa puhemies

niitä pitää ehdottomasti tukea mutta toki liityn siihen joukkoon joka tätä yritysten edustuskulujen vähennystä kritisoi

metsänhoitoyhdistyslain muutos on yksi osa maatalousministeri jari koskisen aloittamaa metsätalouden uudistusta jonka tavoitteena on uudistaa lainsäädäntöä kohti toimivampaa markkinaa ja toisaalta metsien kestävää hoitoa ja käyttöä

mutta onneksi pääministeri sipilän hallitus on ryhtynyt myös toimeen palveluiden sähköistämiseksi

tähän asti tuomioistuimet ovat langettaneet eläinten huonosta kohtelusta varsin usein ainoastaan sakkoja ja tämä on hyvä korjaus että nyt tätä puolta myös tiukennetaan

suomalaisia sotilaita on ollut mukana afganistanin operaatiossa ja esimerkiksi heistä osa on haavoittunut loppuelämäkseen osa on kuollut näissä tehtävissä ja nämä tehtävät eivät todellakaan ole vaarattomia

ja kun yhteinen kivijalkamme on se että yleinen ja yhtenäinen asevelvollisuus säilyy jatkossakin sotilaallisen puolustuskyvyn perustana niin tämä on uudistuksena perusteltu mutta niin sanottu lopulliseen pakettiin koulutuksen vievä uudistus

postipalvelut on turvattava koko suomessa asuinpaikasta riippumatta ja jos postimyynnissä jotain positiivista suomen kannalta on se on se että se on vahvistanut meillä montaa postia ja asiamiespostia

arvoisa puhemies

demokratiaan siirtymisen myötä avoin poliittinen keskustelu suuri määrä suhteellisen vapaita tiedotusvälineitä ja kehittyvät hallinnolliset rakenteet ovat saaneet jalansijan afganistanissa mutta demokraattisten käytäntöjen ja ihmisoikeuksien vakiintumiseen on vielä pitkä matka

hyvä edustajakollega zyskowicz mitään sellaista argumenttia ei ole tuotu esiin joka antaisi aiheen muuttaa tätä käsitystä offline äänestyksestä

eli mieluumminkin säädeltäisiin sitä että kauppiailla ja kaupoilla olisi oikeus pitää kauppansa auki silloin kun sen järkeväksi kokevat

se on tietysti muistettava että tapaturmavakuutukset ja tietysti muut vakuutukset ovat voimassa näissäkin tilanteissa mutta siinä tilanteessa kun tuota vakuutusta ei ole niin on reilua ja rehtiä suomalaiseen yhteiskuntaan saada myös tällainen turva sellaiselle henkilölle joka lain velvoittamalla tavalla kansalaisen pelastustoimiin ilman viranomaisenkin käskyä on ryhtynyt

on ymmärrettävää että tämä eun velvoittava direktiivi on pantava voimaan vaikka tämä luo kyllä täysin turhaa byrokratiaa ja lisää jälleen käymä tuli ja käyttö ja

itse asiassa tulevaisuudessa kirjastot ovat entistä enempi sellaisia paikkoja että nämä palvelut ovat saavutettavissa erilaisilla keinoilla

se olisi varmasti varsin perusteltua

sitten erittäin tärkeää olisi että alkolukon piiriin tuotaisiin myös kaikki ne kuljettajat jotka joskus kärähtävät ratista

olen itse nähnyt miten asiamiespostien paikkoja laajennetaan postimyynnin kasvaessa

sopimuksen tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman tiukat yhteiset kansainväliset vaatimukset joilla säännellään tavanomaisten aseiden kansainvälistä kauppaa ja parannetaan sen sääntelyä